ne ovat niitä kertaluontoisia rahastoja joista te otatte rahaa pois ja jaatte menemään

minä toivoisin kun puhuttiin näistä asiantuntijoista kun suomen pankin linjaukset ovat aika pitkälle sen linjan takana minkä hallitus on valinnut että kun suomen pankki järjestää näitä illanviettoja myöskin opposition edustajille niin varatkaa oikein pitkä aika ja käykää perusteellisesti nämä asiat lävitse koska teillä on kyllä aikamoinen tukiopetuksen tarve

arvoisa puhemies

tässä on nyt kuitenkin hyvä muistaa että nimenomaan sinne on tehty määräaikaisia lisäyksiä tästä taantumasta johtuen ja minun mielestäni niiden pitääkin olla määräaikaisia koska ei kai nyt voida siitä oletuksesta lähteä että meillä työttömyys jää sille tasolle millä se on tällä hetkellä tai millä se on ensi vuonna vaan sen pitää ollakin juuri näin että sen jälkeen kun työttömyyden taso vähenee niin myöskin siellä vähenee toimintatarve

siellä esimerkiksi ei ole pystytty päättämään moneen vuoteen mihin tehdään jätevedenpuhdistamo koska yksikään kunta ei halua sitä omalle alueelleen vaikka kaikki ovat yhtä mieltä siitä että johonkin uusi jätevedenpuhdistamo tarvitaan

kokoomuksen työlistassa ja rakennepaketissa esitämme miten suomeen saadaan lisää työtä talous nousuun ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja turvattua

siitä voi tietysti olla eri mieltä onko se määrä riittävä vai ei mutta tällainen päätös joka tapauksessa tässä eduskunnassa on tehty ja hallituksen esityksestä

aivan kuten ministeri koskinen on täällä sanonut se etukäteistyö jonka ministeri hänen esikuntansa mutta myöskin suomalaiset edunvalvojat mtkta myöten ovat tehneet jo tähän mennessä on johtanut siihen että tämä pohjaesitys joka sieltä cap uudistuksesta tuli on varsin hyvä meidän kannaltamme

työ ja elinkeinokeskusten johtaminen tuntuu olevan ikuisuusongelma mikä johtuu siitä että keskukset ovat eri ministeriöiden johtamisjärjestelmien osia

suomi on hieno maa

meidän velvollisuutemme on jättää myös tuleville sukupolville yhtä hieno kotimaa

arvoisa puhemies

tässä halutaan nyt sotkea tätä valinnanvapautta tällaisiin yksittäisiin tapauksiin jotka ovat tietenkin poikkeuksia siitä pääsäännöstä se on ihan selvä

onkin erittäin tärkeätä että keskukset siirtyvät yhden johto organisaation alle säilyttäen kuitenkin yhteydenpidon eri ministeriöihin ja tekesiin

onko niitä vaatteita että ei ole kovin helppo nähdä niitä synergiaetuja mitä näiden toimien yhdistämisestä tulee tässä on kuitenkin tämä itsenäisyys varmistettu ilon säännösten mukaisesti

on niistä sitten mitä mieltä hyvänsä niin lähes koko velka menee siihen että vastataan tähän taantumatilanteeseen ja muun muassa siihen että työttömyysturvan menot nousevat huomattavasti

täällä on jo puhuttu tuotantoon sidotuista tuista lfasta ja monista muista tekijöistä jotka myöskin sen kannattavuuden parantamisen mahdollistavat

mutta se ei ole ydinkohta onko meillä saatavuusharkintaa vai ei koska monilla aloilla ei ole tälläkään hetkellä saatavuusharkintaa

mutta haluaisin myös korjata sitä väärää käsitystä joka täällä on aiemmin ollut että tämä johtaisi siihen että meillä olisi vain näitä isoja monikansallisia yrityksiä toimimassa täällä julkisen rinnalla

mitä sitten muuten tulee tähän itse asiaan niin hiukan vierastan niitä puheenvuoroja joissa voimakkaasti maakuntahallinnon kehittämisen ja suorien vaalien ja muitten nimeen vannotaan

olen tässä toiminut muutaman vuoden pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajana ja äärimmäisen harvoin tulee postia että sinä pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja

on totta että esimerkiksi siellä viherryttämisen puolella vaikka se on sinänsä hyvä asia kansallisessa soveltamisessa on vielä näitä ongelmakohtia ja se on hyvä että niihinkin on paneuduttu

pääpainona pitäisi olla henkilöstön joka pitää jatkuvaa konsultoivaa yhteyttä asiakaskuntaan

itse olen lähtenyt siitä että saatavuusharkinta tuleekin poistaa mutta olennaisempaa on se miten voidaan valvoa työehtoja miten tieto kulkee eri viranomaisten taholla

en näe sitä että hallinnon kehittäminen on itsetarkoitus vaan se mikä on se hallinnon toteutuminen kuinka tehokkaasti asioita voidaan hoitaa ja tietenkin toki demokratian ulottuvuuskin on yksi osa sitä asiaa mutta en näe itsetarkoituksena sitä että tältä osalta täytyisi mennä pidemmälle

olen hyvin läheltä seurannut sitä miten pienet vanhustenhoitolaitokset ovat tässä nykyjärjestelmässä pärjänneet ja hoitajavetoiset paikat jotka ovat inhimillisiä ja jonne ihmiset haluavat mennä eivät ole pärjänneet tässä kilpailussa nykyjärjestelmässä kun kunnat ovat ne kilpailuttaneet vaatineet isoja investointeja joihin ne pienet yritykset eivät ole kyenneet

tätä hallituksen esitystä perustellaan sillä että näin päivitetään työvoima ja elinkeinokeskuksia sekä työvoimatoimistoja koskeva sääntely vastaamaan paremmin työ ja elinkeinoministeriön perustamisesta johtuvia muutostarpeita

tästä olemme valiokunnassa saaneet kuulla asioita ja on vain varmasti tarpeen tehdä siihen esitykseen pieniä muutoksia

ensinnäkin sanon sen että tuen kyllä kehitysapua ettei tule väärää käsitystä mutta se mitä viittasin näihin väärinkäytöksiin mosambikissa liittyy ulkoministeriön kpmgllä tekemään erityistilintarkastukseen eli se osoittaa vain sen ettei kannata ihan sinisilmäinen olla myöskään niissä asioissa

aivan olennainen muutos on se että sitä lupaa ei annettaisi kerralla viideksi vuodeksi vaan esimerkiksi niin että pääsääntö olisi ensimmäisellä kerralla vuodeksi ja vaan poikkeustilanteessa viideksi vuodeksi ja kun on vuoden jälkeen väli tsekkaus tehty ja katsottu että kaikki asiat ovat kunnossa työajat ovat kohdallaan verot maksettu voidaan antaa oikeus pidempään sosiaaliturvaan

aivan lopuksi yhdyn niihin puheenvuoroihin joissa on korostettu sitä että on ihan hyvä että ympäristöhallinto keskustelee muitten viranomaisten kanssa ja on siinä yhteistyössä mukana koska ei se ole kuitenkaan erillinen elämän osa alue vaan se on hyvin lähellä elinkeinotoimintaa ja muuta ja vaikuttaa omilla päätöksillään varsin laajalti

on erittäin tärkeää että siellä on perälautakirjaus siitä että kolmen an luottoluokituksesta ei missään olosuhteissa luovuta ja hallituksella on myöskin aktiivinen ote sen osalta että entistä useampi suomalainen olisi mukana työelämässä

mutta jatkossa kun valinnanvapaus muuttuu niin että käyttäjä pääsee itse valitsemaan entistä enemmän se monipuolistaa ja parantaa palvelua

ehdotus on kannatettava jos se ei samalla tarkoita sitä että supistetaan työ ja elinkeinotoimistojen roolia työvoimapalveluiden toimeenpanon lisäksi työllistämisen ja työttömyyden torjunnasta huolehtimisessa

siinä vaiheessa alkoi usko pikkusen horjua kun ympäristökeskus torjui maanviljelijän pienelle syrjäiselle kylälle omalle maalleen ja käytöstä poistetulle kaatopaikalle aikoman tuulivoimahankkeen sillä perusteella että siinä on maisemahaitta

edustaja tynkkynen myöskin he maksavat oman asumisensa maksavat oman ruokansa aivan samalla tavalla kuin ne jotka saavat ilmaiseksi

työvoima ja yritysasioiden hoitaminen samalla vastuualueella voi olla sinänsä työmarkkinatilanteen ennakointia ja kokonaiskäsitystä alueellisesti parantava uudistus mutta koen kuitenkin että uusien työ ja elinkeinotoimistojen on jatkossakin huolehdittava ennen kaikkea työllistämisestä ja työttömyyden torjunnasta jossa tulee olemaan varsinkin lähiaikoina suuria haasteita

siellä on myöskin työllistämistä tukevat veroratkaisut niin yrityspuolella kuin työn verotuksen osalta ja vielä veronkevennykset painottuen pienituloisiin työntekijöihin eli tältä osin linjaukset ovat kohdallaan

se että meillä on lähes sama määrä maksavia opiskelijoita verrattuna siihen että meillä on hieman enemmän niitä jotka suomalainen veronmaksaja maksaa

mutta täällä puhuttiin aiemmin siitä mikä merkitys on pienille paikkakunnille kulttuurilla

mutta on totta että jatkoneuvotteluissa työmarkkinajärjestöjen kanssa on vielä keskusteltava siitä miten työhönottokynnystä voitaisiin alentaa ja miten voitaisiin entistä enemmän hyödyntää paikallista sopimista ja sitä kautta lisätä koko kansantaloutemme kilpailukykyä ja työllistämismahdollisuuksia

nyt tehdään kirjamuseota ja jos se pääsee valtion erikoismuseoksi niin siihen edelleen pistetään lisää paukkuja ja tietysti se lisää sen paikkakunnan identiteettiä

arvoisa puhemies

käsittelyssä olevassa työ ja elinkeinokeskuksia ja työ ja elinkeinotoimistoja koskevassa laissa on valitettavasti se sama voimakas tendenssi mikä on ollut vanhasen ykkös ja kakkoshallituksen politiikassa eli raju keskittäminen tuolla maakunnissa palvelupisteiden osalta

kun nyt olemme saaneet tämän historiallisen selonteon niin se ansaitsee myöskin eduskunnassa perusteellisen käsittelyn

mutta haluaisin myöskin tuoda sen esille että vaikka kulttuurin merkitys on tärkeä ja sillä on myös iso taloudellinen merkitys niin kuitenkin näiden koulutusmäärien pitää olla sillä tavalla kohdallaan että niille nuorille ei liikaa paikkoja osoiteta jotta ei sitten käy niin että ihmiset pettyvät kun he valmistuvat kun niitä töitä ei olekaan sillä alalla saatavilla

arvoisa puhemies

ja mitä maatalouteen tulee niin on itsestään selvää että markkinaehtoisesti pitää tuotteille löytää se hinta ja sitä kautta täytyy ratkaista maatalouden kannattavuus

viitasen kanssa tästäkään asiasta löytyy kovin suurta erimielisyyttä

niitä tarvitaan sen takia että tämä maa on tulevaisuudessakin hyvinvointiyhteiskunta että täällä on jatkossakin myös seuraavalla sukupolvella ilmainen koulutus ja laadukas terveydenhoito

ehkä ymmärsin ed

tämä on valitettavaa koska monenlaiset ongelmat koettelevat maakuntia tänä päivänä ja siellä tarvittaisiin myös hyvät palvelut koska niiden kautta voidaan niin elinkeinoja kuin ihmisten turvallisuutta ja elinolosuhteita ylläpitää kun muutoin tämä talouden kriisi ja monet tekijät johtavat siihen suuntaan että tällainen luonnollinen keskittyminen tapahtuu nopeasti

sirnön ensimmäisen puheenvuoron vähän väärin kun tämä kytkentä tuli vähän siinä muodossa minun korviini että tämä nokia ja ammattikorkeakoulu joutuivat ikään kuin vastakkain

meillä on myöskin tarkoitus pitää tästä varsin kattava kuuleminen sen jälkeen kun me saamme akuutit lakiasiat pois niin että me pystymme paneutumaan tähän kunnolla

arvoisa puhemies

outi ojala sanoi aikoinaan että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä

mutta jos näin ei ollut niin erittäin hyvä sitten

pari asiakysymystä tämän periaatteen lisäksi

arvoisa puhemies

täällä on muun muassa tarkoitus uudistaa tilaajavastuulakia ja täytyy sanoa että harmaan talouden torjunta on rehellisen yrittäjän ja rehellisen työntekijän etu

toisena kohtana mihin ed

jos me olisimme onnistuneet yhtä hyvin kuin ruotsi niin meidän ei olisi tarvinnut tätä keskustelua edes käydä eli otetaan oppia sieltä missä kilpailukyky on onnistuttu saamaan aikaan

ministeri thors oli täällä huolissaan rasististen rikosten lisääntymisestä niin minäkin olen

eli kun esimerkiksi tilaajavastuulain laajentamisesta puhutaan niin se on mahdollista vain silloin kun on olemassa joku rekisteri josta kohtuullisella vaivalla ja myös aidosti pystyy selvittämään mitä siellä ketjun alemmilla portailla tehdään jotta puuhailua edusti sen koski selvittää

jos hakijamäärät eivät pysy hallinnassa niin kotouttamisen resurssit eivät pysy perässä ja jos kotouttaminen ei onnistu niin sitten joudutaan erittäin laajoihin ongelmiin liittyen eri asuinalueilla tapahtuviin asioihin kouluissa tapahtuviin hankaluuksiin ja kaikkiin näihin

kysehän on siitä että sellaisissa asioissa jotka yhteiskunta tällä hetkellä on hoitanut osassa sellaisista asioista kuten esimerkiksi subjektiivisessa päivähoito oikeudessa on väistämätöntä että ihmiset itse ottavat enemmän vastuuta

on myöskin hyvä että rakennusalalla tulee työmailla käyttöön työsuhde ja verovalvontaa tehostamaan veronumero pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa joka varmasti tulee vaikuttamaan siihen että rakennusalan harmaata taloutta saadaan kuriin

eli kaikki lähtee siitä että se prosessin alkupää toimii ja voidaan tehokkaasti löytää ne keinot joilla erotetaan ne jotka ovat oikeasti turvan tarpeessa muista hakijoista ja pidetään määrät kurissa

arvoisa puhemies

täällä on monissa puheenvuoroissa varsinkin perussuomalaisten taholta todettu että maahanmuuttopolitiikassa ei olisi tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia

tämä ei pidä paikkaansa

perheenyhdistämisen kriteereitä voidaan tarkentaa eun perheenyhdistämisdirektiivin säännökset huomioon ottaen niin että ehtoihin sisältyy täysi ikäisille perhettä kokoaville kohtuullinen asunto ja toimeentuloedellytys

tämä on hyvin tiukka tiukennus joka tarkoittaa käytännössä sitä että humanitäärisin syin suomessa olevan henkilön jotta hän voi yhdistää perheensä pitää osoittaa että hän pystyy täällä elättämään itsensä ja hänellä on myöskin asunto mihin hän voi perheensä majoittaa

olin myöskin siellä samassa tilaisuudessa ja voin sanoa että lähes jokaisessa puheenvuorossa korostui se että tarve uudistamiseen on olemassa

arvoisa puhemies

kiitoksia toista

tästä mahdollisuudesta

se tuli kaikkien kuntien puheenvuoroissa en ole ihan varma tuliko kihniön puheenvuorossa jonka edustaja mäkipää piti mutta ainakin kaikissa muissa puheenvuoroissa se tuli

tie paikka voi

tämä on merkittävä tiukennus ja se myöskin tekee maahanmuutosta kaikkineen hallittavampaa jolloin me voimme myöskin paremmin kohdistaa kotouttamistoimia niihin henkilöihin jotka täällä suomessa jo tällä hetkellä ovat ja sitä kautta edistää yhteiskunnan koheesiota ja vähentää niitä ongelmia jotka maahanmuuttoon liittyvät

aihe on kaikille

toki siellä oli erilaisia näkemyksiä erityisesti siitä millä tavalla tampereen keskusseudulla pitää järjestää kuntarakenne mutta siellä oli kuitenkin vahvana viestinä myös se että tavalla tai toisella pitää kehittää sitä aluetta niin että tampereen seudulla myöskin jatkossa on mahdollisuus olla maan johtava kakkoskeskus ja että se voi kehittää ottaa uutta väestöä vastaan ja kehittyä

aivan aluksi haluan sanoa sen että olemme saamassa tämän kevään aikana uuden yle lain

arvoisa puhemies

aivan lopuksi vielä pari sanaa liikenteestä

olen hyvin tyytyväinen että täällä liikennepoliittisessa linjauksessa korostetaan perusväylänpidon määrärahojen merkitystä painottaen perusradanpitoon ja lisäksi erikseen edistetään kaupunkiseudun ja lähiraideliikenteen kehittämistä koska raideliikenteen kautta voimme sekä taistella ympäristönmuutosta vastaan järkevällä tavalla että edistää työssäkäyntiliikenteen toteutumista

erittäin hyvä asia oli se että tämä taajuus ylipäätään saatiin käyttöön ja pystyttiin venäjän kanssa asioista neuvottelemaan

kiitos siitä kuuluu kaikille eduskuntaryhmille jotka pystyivät joulun alla sopimaan sekä siitä paljonko yleisradio saa tulevina vuosina rahaa käyttöönsä julkisen palvelun tehtävän hoitamiseen että myöskin siitä millä tavalla julkisen palvelun tehtävää kehitetään

toisaalta maakunnan pienet kunnat olivat huolissaan siitä miten ne voivat palvelunsa järjestää ja siinä kuntaliitoksilla kuten tiedän sastamalasta omin käsin voidaan mennä huomattavasti eteenpäin ja tehdä asiat tehokkaammin

valiokunnassa siis on suhtauduttu kaikkineen tähän asiaan varsin positiivisesti ja isona kuvana ollaan todellakin viemässä eteenpäin suomea tietoyhteiskuntana ja kehittämässä meidän mahdollisuuksiamme tällä toimialueella ja ennen kaikkea parantamassa kansalaisten palveluita

kiinnitän tässä esittelypuheenvuorossani huomiota ainoastaan niihin kohtiin jotka valiokunta erikseen nosti omassa mietinnössään esille

kalliomäeltä joka silloin toi valtiovarainministeriön suunnasta että ei mitään parannusta tehty tähän luokkakokoasiaan eikä otettu yhtään sitä vakavasti

valiokunta käsitteli varsin perusteellisesti tätä taajuushuutokaupasta todennäköisesti aiheutuvaa kilpailutilannetta

mutta sen sanon kyllä ja sen sanoin tuolla että sitä tasoa jota te esitätte sitä pidän kyllä epärealistisena en sitä välttämättä että niihin pahimpiin ylilyönteihin puututtaisiin

mahdollistahan on että huutokaupassa taajuudet voivat päätyä kahdelle tai kolmelle operaattorille mutta varsin todennäköistä on että ne päätyvät kahdelle operaattorille

minusta on ensinnäkin tärkeää se että nämä tulorajat eivät koske suomen kansalaisia se on mielestäni oikea linjaus ja se ratkaisee jo tästä asiasta aika paljon

tiedän kyllä että se linja ei ole tällä hetkellä kauhean vahva ja ymmärrän myös sen perustelun että totta kai yksittäisiä tilanteita on jolloin isossakin ryhmässä opiskelu toimii hyvin